en siis puhemies voi hyväksyä tämän lakiesityksen esitystä kuntien valtionosuusprosenttien alentamisen osalta

tilanpitoa jatkavan luovutuksen saajan asettuminen maatilalle tuo ikääntyvälle luopujalle niin henkistä kuin fyysistäkin turvaa mikä sinällään on yhteiskunnallisesti merkittävä asia

on paljon meistä riippumattomia syitä mutta oma merkittävä vaikutus on sitten rohkeasti sanottuna myös tämän hallituksen monenlaisella kyvyttömyydellä saada erityisesti kasvua aikaan

suomessa tarvitaankin joukkoliikenteen osalta ryhdin nosto ja kunnollinen periaatekeskustelu ja on muistettava että joukkoliikenne vaatii tulevaisuudessakin julkisia varoja

on selvää että tämä maa kehittyy vain koko voimallaan ja iso kysymys tietysti on kuinka esimerkiksi työllisyys saadaan paremmaksi koko maassa kuinka talouden kasvua pystytään aikaansaamaan ympäri maata

ja erityisesti tuolla pohjois ja itä suomessa tämä tulee vaikuttamaan väistämättä myös niin että tällä muutoksella omalla tavallaan estetään maatilojen kasvun mahdollisuudet

kun julkista valtaa käytetään rahan tai omistajaohjauksen muodossa pitää tietysti aina varmistaa että missään olosuhteissa yksikään seutu ei jää ilman toimivia julkisia yhteyksiä

arvoisa herra puhemies

valitettavasti tämä kokonaisuus koko maan voimavarojen hyväksikäyttäminen koko maan voimavarojen kehittäminen ei tätä hallitusta ole oikein kiinnostanut

eli on aivan selvä asia että maatilojen kannattavuus tämän esityksen myötä heikkenee

onkin siis erittäin tärkeää että tämä hyvä lakiesitys menisi eteenpäin hyvin joutuisasti ilman että käsittelyyn sisältyisi merkittäviä ongelmia tai epävarmuuksia

voi hyvin suoraan sanoa että hallitus on ollut yhtenäinen vain tämän yhteiskunnan kaikkinaisen keskittämisen osalta

tämä käsillä oleva lakiesitys on kuten jo valiokunnan puheenjohtajakin totesi erittäin tarpeellinen

arvoisa puhemies

tämä hallitus tekee tänne maa ja metsätalouden puolelle ennen kaikkea maatalouden puolelle lukuisia toimenpiteitä alati jotka ovat itse asiassa totaalisessa ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteitten kanssa

arvoisa puhemies

hallitus on systemaattisesti heikentänyt aluekehityksen voimavaroja ja vähentänyt muun muassa merkittävästi alueelliseen tasapainoon vaikuttavia inframäärärahoja ja muita kehittämismäärärahoja

se edesauttaa monella tavalla maatilatalouden jatkuvuutta ja sitä kautta sitten myös turvaa suomalaisen turvallisen ruuan tuottamista

sinällään varmasti tässä lakiesityksessä ei mitään isompia ongelmia ole

onhan selvää että jos esimerkiksi tämän järjestelmän ikärajoista alkaisi suuri empiminen aiheuttaisi se monesti ongelmia pitkäjänteisyyttä vaativien sukupolvenvaihdosten suunnitteluun

toki meidän erityinen ongelma kaiken kaikkiaan on se että vaikka meillä on olemassa luopumistukijärjestelmä jnp

muun muassa maakuntien kehittämisraha on poistettu ja muun muassa pohjois ja itä suomen kehittämisen näkökulmasta monella tavalla tärkeä pohjois ja itä suomi ohjelma ei näytä etenevän millään tavalla myöskään näitten kehyspäätösten myötä

jatkajia kuitenkin näyttää olevan aivan liian vähän johtuen muun muassa poliittisen päätöksenteon lyhytjänteisyydestä ja sitä kautta päätöksenteon epävarmuudesta

kun tuota hyvää lakiesitystä lukee niin toki siinä on rohkenen sanoa yksi puute eli esitys lähtee siitä että tähän uuteen luopumistukilakiin ei sisällytettäisi peltojen vuokrausvaihtoehtoa

siksi keskustakin on vastalauseessa esittänyt useitakin toimia alueellisenkin tasapainon kehittämiseksi

käytännössä tämä johtaa tilanpidon jatkamiseen entistä pidempään myös niillä tiloilla joilla taloudellisista tai terveydellisistä syistä olisi perusteet tuotannon lopettamiselle

sen takia nyt pitää lain soveltamisessa erityisen hyvin huolehtia siitä että tiedotetaan riittävästi maatiloille että tilat todella tietävät näistä muutetuista ehdoista

on aivan oleellista että valiokunta nosti yhdeksi luopumistavaksi myös vuokrausvaihtoehdon

siellä vastalauseessa on muun muassa valtion infra oy esitetty vauhdittamaan työllistäviä liikennehankkeita ympäri koko maan

meille ei kerta kaikkiaan saa syntyä yhtään väliinputoajaa tämän lainmuutoksen seurauksena

siellä on toimenpiteitä esitetty tämän kotimaisen uusiutuvan energian lisäämiseen ja sitä kautta myös sitten tämän kivihiilen käytön sijaan kotimaista uusiutuvaa energiaa on yrittäjävähennyksen käyttöönottamista investointien vapaata poisto oikeutta yrittäjyyden yleisten edellytysten parantamista ja rahoituksen turvaamista pk yrityksille

erityisesti itä suomessa peltojen myynti on erittäin vähäistä koska pellot sijaitsevat pääsääntöisesti talouskeskusten ympärillä eikä tilaa haluta tai ole järkevää pilkkoa peltojen osalta myymällä niitä eli olisi toki tärkeää jos tätä vuokrausvaihtoehtoa voitaisiin tähän luopumisvaihtoehdoksi pohtia

siellä on myös alueperusteinen yritysrahoitus uusi alueellisen yritysrahoituksen malli esitettynä on lupasuman purkamista starttirahan edellytysten parantamista perusväylänpidon rahoituksen korjaamista ja niin poispäin eli isoja toimenpiteitä alueellisen kehittämisen ja kehittymisen turvaamiseksi

aikataulujen suhteen joka tapauksessa olisi tärkeää että tämä menee jouhevasti eteenpäin ja olisi myös tärkeää että esityksen hyväksymismenettelyä eussa voitaisiin kiirehtiä

erityisesti itäisen ja pohjoisen suomen kannalta tämä vuokrausvaihtoehdon lisääminen oli erittäin tärkeä lisäys ja valiokunta on perustellut tätä lisäystä aivan oikein

olen ymmärtänyt sillä tavalla että tämä asia on valmisteilla maa ja metsätalousministeriössä mutta en tiedä olisiko sitä vielä mahdollista millä tavalla nopeuttaa sillä mitä nopeammin eun hyväksyntä saadaan sitä nopeamminhan eduskunta voisi myös hyväksyä tämän lain

erityisen iso hanke tuossa keskustan vastalauseessa on biotalous kansalliseksi kärkihankkeeksi eli tämän peruslähtökohta on se että vihreällä kasvulla voidaan koko suomeen synnyttää uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia

on harmi että ed

kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia

tämä välikysymys käsittelee laajasti tekstinsä mukaisesti hallituksen perhepolitiikkaa keskeisenä osana toki lapsilisien leikkaamista

on aivan selvä asia että vihreä kasvu kaiken kaikkiaan tukee vahvasti koko suomen kansantaloutta eli maahantuontia korvaavana ja vientiä vahvistavana kotimaiseen työhön ja kotimaisiin raaka aineisiin perustuvana toimialana se on myös tehokkain väline vaihtotaseemme parantamiseen

mannerheimin lastensuojeluliitto kuvasi hyvin tätä kokonaistilannetta aiemmassa tiedotteessaan toteamalla että lapsilisien leikkaus on osa suurempaa kokonaisuutta jossa perheiden toimeentulo tiukentuu ja palvelut heikentyvät

minun on pakko todeta ja oman aika pitkänkin kokemukseni perusteella aiemmassa työelämässä voin sen todeta että tuo arvio ei oikein pidä paikkaansa vaan itse asiassa tilanne on pääsääntöisesti juuri päinvastoin eli vuokrausvaihtoehdon kautta pellot saadaan pääosin nopeammin tehokkaaseen aktiiviviljelyyn

julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka

keskustan toimenpidelistalla tähän biotalouteen liittyen on totta kai myös sitten tämä elintarviketeollisuuden kehittäminen eli tällä hetkellä suomeen tuodaan myös kohtuuttoman paljon elintarvikkeita siis siltä sektorilta jota pystytään korvaamaan täällä suomalaista maataloutta ja maatilataloutta kehittämällä ja tässä meillä hyvin paljon on toimenpiteitä joihin pitäisi paneutua

itse otin nämä tiedot tähän esille siksi koska muun muassa näiden kautta olen vakuuttunut siitä että tilannekuvan huomioiden hallituksen esitykset ja toimintatapa kustannuskilpailukyvyn kohentamiseksi ovat erittäin perusteltuja

tuossa vastalauseessa kiinnitetään huomiota myös nuorten viljelijöiden edulliseen maanhankintaan ja esitetään työryhmän perustamista tämän asian edesauttamiseksi ja selvittämiseksi

lapsilisäleikkauksessa ei kysymys ole myöskään vain euroista niin kuin täällä on monta kertaa jo todettu tämän päivän aikana vaan kysymys on myös oikeudenmukaisuudesta ja arvovalinnasta

tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa tästä biotaloudesta on erittäin paljon keskusteltu

itse ymmärrän kuitenkin niin että kun verrataan työn kokonaiskustannuksia työn hintaa yritysten tekemän tuotannon arvoon arvonlisään niin se yksinkertaisesti on liian korkea suomessa ja tämä on erityinen ongelma nimenomaan viennissä

leikkaamalla lapsilisistä hallitus tietyllä tavalla viestittää yhteiskunnan tietynlaista tässä tapauksessa kielteistä viestiä lapsiperheitä kohtaan

on äärettömän myönteistä se että maa ja metsätalousvaliokunnassa on kyllä tällainen hyvinkin suuri yksimielisyys siitä että kotimaista maataloutta ja maatilataloutta tulee ja pitää kehittää

no toki nyt voidaan todeta että meillähän on olemassa jo aloitustukijärjestelmä joka nimenomaan tukee jatkajien toimintaedellytyksiä ja toki sitä kautta myös luopujien toimintaedellytyksiä

arvoisa puhemies

maatalouden kannattavuudessa totta kai markkinahinnat ovat aivan se keskeinen osa mutta poliittiset tukipäätökset ovat sillä tavalla hyytäviä että ne käytännössä ovat suoraan pois sieltä yrittäjätulosta suoraan pois sieltä viivan alta

siitä pitää antaa tässäkin seisoessani suuri kiitos myös hallituspuolueitten edustajille

hallituksen esitysten tai yhteiskuntasopimuksen ja kustannuskilpailukyvyn kohentamisen merkitys talouskasvun hakemisessa on aivan oleellinen

mutta jos tällaista työryhmää halutaan perustaa niin eihän siinä mitään kaikki toimenpiteet joilla maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa ovat paikallaan

muun muassa edustaja sankelo on tavattoman ansiokkaasti valiokunnassa toiminut

mutta puhemies tällainen iso kysymys on myös se miten maa ja metsätalous kaiken kaikkiaan uskoo tulevaisuuteen miten vakaa poliittinen toimintaympäristö kaiken kaikkiaan on

mutta todella täytyy valiokuntaa kiittää

näitä päätöksiä tehdessä on todellakin huomioitava kokonaisuus kaikki se millä kaikilla päätöksillä esimerkiksi ostovoima lapsiperheissä heikkenee ja on heikentynyt

eli hallitus käytännössä kaikissa talouspäätöksissään mitä tällä vaalikaudella on tehty on heikentänyt maa ja metsätalouden toimintaedellytyksiä erityisesti maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja valitettavasti myös vielä sillä tavalla että kun hallituskauden alussa alalle luvattiin että mahdolliset leikkaukset tehdään etupainotteisesti niin tämä ei suinkaan ole pitänyt vaan kuten sanottu niin kaikissa talouspäätöksissään hallitus on leikannut maatilataloudelta edelleen lisää

on aivan selvää että ala tarvitsee vakautta ennustettavuutta tuotannosta jalostukseen mutta nyt käytännössä leikataan nyt revitään lakeja auki irti niitten voimassaoloajan

kotihoidon tuen käyttömahdollisuudet ovat heikentyneet

ja sama tapahtuu myös metsässä

on syytä muistaa että kun markkinat eivät kasva voimme lisätä vientiä vain markkinaosuuksia muilta voittamalla

ministeri tähän se syvä toive eli tähän politiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta

armottomimmillaan valtionosuuksien leikkaus näyttäytyy kunnissa muun muassa silloin kun kunnat joutuvat ja ovat joutuneet leikkaamaan ja lomauttamaan ihmisiä jopa lastensuojelusta

tämä tieverkko ja maaseudun kehittäminen

en ymmärräkään näitä tänä päivänä esitettyjä muutamia kommentteja siitä että ikään kuin lapsilisien leikkauksen vastinpari olisi ollut se että leikattaisiin kunnilta

ongelmasta hankalan tekee se että kyse ei ole vain suhdanneluontoisesta kriisistä vaan epäkohdat ovat ennen kaikkea rakenteellisia

jos suomessa tuotanto työllisyys ja investoinnit ovat vuodesta toiseen kilpailijamaita heikompia syynä on että investoinnit ja työllistäminen suomessa eivät ole kovin houkutteleva vaihtoehto

itselleni nämä lapsiperheisiin kohdistuvat eri toimet lisättynä vielä lasten päivähoitoon liittyvillä heikennyksillä ja toisen asteen koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla näyttäytyvät hajanaisena valitettavasti hajanaisena perhepolitiikkana

näyttää myös siltä että vaikuttavuusarviointi koko perhepolitiikan toimivuudesta ei vastaa sitä tarvetta mikä vaikuttavuusarvioinnille kuuluisi

onkin selvää että kokonaisarviointi leikkausten vaikutuksista on tehtävä ennen kuin yksittäistä lapsilisäleikkausta hallituksen päätöksin lähdetään tekemään

ilman tällaisia muutoksia meidän talous ei kohene minkä myötä tavalliselle suomalaiselle tärkeä hyvinvointivaltion rahoituspohja romahtaa ja sen myötä turvaverkot ja palvelut

lapsiksi

ja ehkä tämän vuoksi ihmisille on ollut ja on yhä vaikeaa perustella miksi ikäviä asioita olisi tehtävä nyt

todellisuudessa nyt kaikkien kolmikannan osapuolten on osoitettava että suomessa kyetään tekemään vaikeissa oloissa sopimus tilanteen vaatimista uudistamisista

se ovatko hallituksen budjetti ja rakennelinjaukset sitten sellaisia jotta niillä näihin isoihin haasteisiin voidaan vastata on iso kysymys

nyt on tehtävä päätöksiä maamme suunnan muuttamiseksi

rohkenen itse arvioida etteivät nämä linjaukset vastaa riittävässä määrin niihin haasteisiin mitä meidän maamme edessä on etenkin kun hallitus ajaa samalla sellaisia omia ideologisia hankkeitaan joitten myönteisiä vaikutuksia muun muassa kestävyysvajeeseen ei kyetä näyttämään toteen kuten kuntauudistus tai sellaisia yksittäisiä rakennetoimia joiden vaikutus on tosiasiallisesti kielteinen valtion menojen osalta ja aiheuttaa yhteiskuntaan muitakin mittavia ongelmia kuten hallituksen kotihoidontukilinjaukset

en malta tässä yhteydessä olla nostamatta esille sitä millä tavalla muun muassa näitä rakenteellisia uudistuksia hallituksen toimesta perustellaan

seurattuani läheltä hallituksen kuntasektorin lainsäädäntöä muun muassa hallintovaliokunnassa voin vain todeta sen että juuri huonompaa lainsäädäntöä perustelujen osalta ei voi olla

käytännössähän esimerkiksi talousvaikutukset kaikista hallituksen kuntia koskevista lakiesityksistä puuttuvat mukaan lukien kuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö

on onnetonta että hallitus on määrätietoisesti ajanut alkutuotannon kannattavuutta alaspäin kaikissa tekemissään talousratkaisuissa

täällä on tänä päivänä kuulemma siteerattu moneen otteeseen professori matti wibergin tänään hesarissa kirjoittamaa artikkelia

erityisen onnetonta tässä on se että maa ja metsätalouteen kohdistuvien suorien leikkausten lisäksi viljelijäperheisiin kohdistuvat myös muut kaikkiin suomalaisiin kohdistuvat leikkaukset maksujen ja verojen korotukset

siellähän wiberg muun muassa toteaa että yhteiskunnalliset uudistukset perustuvat monissa maissa tieteellisesti päteviin laskelmiin ja muuhun julkiseen todistusaineistoon

suomen talouden vakauttaminen kaiken kaikkiaan edellyttää toki säästöjä mutta erityisen vahvasti tarvitaan talouden kasvuedellytyksiä

on aivan selvää että kotimaisen ruuan puutuotteitten ja uusiutuvan energian vihreällä kasvulla vahvistetaan kansantaloutta työllisyyttä ja vaihtotasetta ja näin osaltaan turvataan valtiontaloudelle elintärkeän suomen nykyisen luottoluokituksen säilymistä

se minkä vuoksi minä tämän tässä otan esille pistettäköön sen piikkiin että kyllä tätä kuntalainsäädäntöä muun muassa hallintovaliokunnassa on ollut monella tavalla aika turhauttavaa käsitellä koska todella näitä vaikutuksia ja perusteluja on ollut vaikea saada ja löytää

vasten useita hallitusohjelman kirjauksia hallitus heikentää aivan oleellisella tavalla kotimaisen ruuantuotannon edellytyksiä kohdistamalla maatalouteen merkittävät leikkaukset ja kustannusten korotukset useitten eri ministeriöitten hallinnonalojen kautta

valiokunta on myös kohdentanut lisävaroja ansiokkaasti tarpeellisiin kohtiin niissä kovin kovin rajallisissa raameissa jotka valiokunnalla on ollut käytettävissä

kehyksiin sisältyvät leikkaukset vaarantavat suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden suomen huoltovarmuuden ylläpitämisen kansallisen metsäohjelman toteutumisen mutta myös sitoumukset uusiutuvan energian lisäämiseen

aivan oikein valiokunta korostaa sitä että kestävyysvajeen umpeen kurominen vaatii verojen kiristämisen menojen leikkausten ja rakenneuudistusten lisäksi edelleen myös muita kasvua tukevia toimenpiteitä

pohjoinen suomihan tulee olemaan aivan epäilemättä suomen talouden tietynlaisia vetureita tulevaisuudessa

kehyksillä heikennetään myös maatalouden luopumistukijärjestelmää maa ja metsätalousyrittäjien eläkejärjestelmää mutta myös viljelijöitten lomitusjärjestelmää

siksi muun muassa pohjois ja itä suomen työryhmäehdotuksia on lähdettävä toteuttamaan vaikkakaan nyt ensi vuoden budjettiesitys ei tätä oikeastaan millään tavalla huomioi

vaikka meidän maataloutemme suurimpia ongelmia on se ettei jatkajia löydy riittävästi niin siitä huolimatta hallitus heikentää tilojen siirtämisedellytyksiä jatkajille

valiokunta myös oikein toteaa että valmisteilla olevassa lentostrategiassa on otettava huomioon alueitten saavutettavuus ja elinkeinoelämän tarvitsemien lentoyhteyksien toimivuus

vaikka viljelijöiden etenkin karjatalouden harjoittajien suuria ongelmia on työssä jaksaminen niin siitä huolimatta hallitus heikentää viljelijöitten lomansaantimahdollisuuksia eli siis sen yrittäjäjoukon jonka vuotuinen työmäärä on jopa yli kaksinkertainen tuntimäärä vaikkapa palkansaajiin verrattuna

toki valiokunnalla hieman rohkenisiko sanoa harkinta tai osaaminen pettää kun se peräänkuuluttaa mietinnössään pohjois suomeen toimivia lentoyhteyksiä lapin matkailukeskusten palvelemiseksi

maatalouden kannattavuuden kannalta aivan välttämättömiä ovat maatilatalouden kehittämisrahaston pääomat

kyllä kai täällä voi todeta sen että myös kuusamon ruka tai sotkamon vuokatti tai pudasjärven syöte tarvitsevat aivan samalla tavalla lentoliikenteen hyvää toimivuutta

nyt rahastoa ei pääomiteta hallitusohjelman linjausten mukaisesti

jos rahastoa ei pääomiteta tulevalla kehyskaudella kuihtuvat makeran myöntövaltuudet hyvin nopeasti

maa velkaantuu lisää koko ajan ja on selvää että nykyinen meno ei voi jatkua mutta leikkausten ja veronkorotusten tie johtaa vääjäämättä kilpailukyvyn ja kotimaisen kulutuksen heikentymiseen

siksi yritystoiminnan ja työllistymisen tueksi tarvitaan vahvaa kasvupakettia ja siksi keskusta on myös esittänyt erittäin vahvan nipun toimenpiteitä joihin itse uskon

arvoisa puhemies

kun kaiken kaikkiaan arvioi suomen taloudellista tilannetta meidän talouden rakennemuutosta ja väestön ikääntymistä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

yksityismetsätalouden kannattavuus on edellytys sille että metsien hoitoon investoidaan ja puumarkkinoilla on tarjolla koko biotaloudessa tässä vihreässä ta loudessa tarvittavaa puuraaka ainetta